kysyisinkin miten on tarkoitus ottaa huomioon nämä ei saamelaisten oikeudet tämän kysymyksen ratkaisussa ja pystytäänkö takaamaan se että samaa elinkeinoa harjoittavilla henkilöillä on myös samat oikeudet

mustajärvi tiedustelikin petoeläintilanteen hoitamisesta yleisesti mutta kysyisin arvoisalta ministeriltä mikä on tilanne ja missä vaiheessa ovat petoeläinkorvaukset viime vuoden osalta

ilmeisesti ne vielä laahaavat perässä ja suuri ongelma onkin poronhoidon harjoittajille että aina joudutaan odottamaan näitä korvauksia

arvoisa puhemies

osittain varmasti ihmiset toimivat näin mutta sillä ei lisätä välttämättä työntekijän voimavaroja ja se kuitenkin lienee tämä systeemin ja vuorottelun tarkoitus ja toivottavasti se on sitä myös jatkossakin

selonteossa on hyvin todettu luonnonvarojen merkitys suomen taloudelle

aikoinaan kun esimerkiksi natura alueet perustettiin lappiin luvattiin ettei niillä olisi elinkeinoelämää rajoittavia vaikutuksia

monen kunnan alueista iso osa on poissa elinkeinotoiminnan piiristä

löytyisikö joitakin keinoja auttaa näitä kuntia jotka eivät voi hyödyntää oman alueensa luonnonvaroja esimerkiksi vesi

jäljellä

vastauspuheenvuoro vesivarantoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pulliaisen huoleen kaupan keskittymisestä mutta kun nyt puhutaan tästä selonteosta niin tässä kuluttajalähtöisyys on nostettu tärkeäksi lähtökohdaksi ja terveellisen ja turvallisen ruuan avulla voimme ennalta ehkäistä sairastavuutta ja siten säästää terveydenhuoltokuluja

joudumme ottamaan kuitenkin huolestuttavan määrän velkaa ja suomen mahdollisuudet säilyttää talouspoliittinen itsenäisyys riippuu siitä luotetaanko suomen kykyyn hoitaa julkista talouttaan

täällä on paljon korostettu suomalaisen ruuan laatua ja ruokaturvallisuutta

maailmanlaajuisesti vaarana on että valtiot ryhtyvät suosimaan omia tuotantojaan ja maiden väliset rajat kohoavat

tai pystytäänkö niihin vaikuttamaan vähän samalla tavalla kuin ed

rahoitusmarkkinoiden tilannetta on seurattava tiivisti ja mahdollisiin elvyttäviin lisätoimiin täytyy olla kotimaassa valmius

julkisen talouden kestävälle pohjalle saattamiseen on erilaisia keinoja

voidaan leikata menoja rajusti korottaa veroja huomattavasti tai ryhtyä rakenneuudistuksiin jotka sekä vähentävät menopaineita että edistävät talouskasvua

rakenteellisia uudistuksia ovat muun muassa työurien pidentäminen palvelutuotannon tehostaminen kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn kohentaminen sekä eläkejärjestelmän kestävyydestä huolehtiminen

kestävyyden turvaaminen edellyttää päätöksiä työllisyysastetta nostavista rakenteellisista uudistuksista verotuottojen turvaamisesta ja menopaineiden hillitsemisestä

veronalennuksista on tässä tilanteessa huono puhua mutta veronalennuksilla voi olla hyvin positiivisiakin vaikutuksia

nyt kun eussa on päästy kompromissiratkaisuun ravintolapalveluiden alvin alentamisesta tulisi tämä mahdollisuus ottaa myös suomessa huomioon näin varsinkin alueilla joilla matkailuelinkeinon merkitys on huomattava

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa on todennäköistä että emme tule saavuttamaan samaa taloudellista tilannetta mikä vallitsi ennen taantumaa

kasvun keskiössä tulevat olemaan kehittyvät maat ja ennusteiden mukaan euroopan merkitys maailmantaloudessa vähenee

mutta olisiko mahdollista lisätä yhteistyötä eun ja usan välillä jotta läntinen talouskasvukehitys saisi lisävauhtia niin usassa kuin euroopassakin

arvoisa puhemies

se on varmasti totta mutta se on myös totta että koskaan aikaisemmin ei ole edes selvitetty ryhmäkokoja niin kattavasti kuin nyt sarkomaa teki ministerikaudellaan

se auttaa tilannetta että voidaan kontrolloida paremmin missä mennään

kaunisto tuossa totesi että parempi keskittyä laatuun ja se on tärkeämpää kuin keskittyä näihin luokkakokoihin

arvoisa puhemies

jälkimmäiset on tarkoitettu vahvemmin luontoarvojen säilyttämiseen huomattavasti tiukemmin määräyksin

kansallispuistot ovat yleisiksi nähtävyyksiksi tarkoitettuja luonnonsuojelualueita joihin on tarkoitus ohjata yleisöä ja myös rakentaa tätä varten asianmukainen palveluvarustus

kansallispuistoalueella on oltava merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen luonnonharrastuksen kannalta

tekniikan kehittyminen on mahdollistanut mineraalivarojen taloudellisemman hyödyntämisen ja lisäksi maailmanmarkkinat ovat olleet niiden kannalta suotuisat

käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on saattaa pallaksen matkailukeskus vastaamaan nykyajan vaatimuksia

positiivisena asiana voidaan nähdä se että suomen tilanne on niin hyvä että me saamme markkinoilta lainaa sen verran edullisesti että sitä kannattaa lainata eteenpäinkin mutta kukaan meistä ei tiedä miten kreikka selviää avusta huolimatta

mutta kysyisin lisäksi onko totta että monet muutkin valtiot nyt osallistuvat näihin talkoisiin imfn rahoituksen kautta eivät pelkästään euroalueen maat

monilla olisi syytä perehtyä kansallispuistojen ideologiaan

aatteen syntymaassa on useissa kansallispuistoissa hotelleja puistojen sisällä ja niissä voi olla myös teitä joilla ajoneuvoilla liikkuminen on sallittua

arvoisa puhemies

perusajatuksena on taata ihmisten mahdollisuus kokea luontoelämyksiä

pallaksen matkailukeskuksen kehittäminen on ajankohtaista ja perusteltua lisääntyvistä matkailijamääristä johtuen ja nykyaikaisella suunnittelulla voidaan edesauttaa kansallispuiston perustehtävän ihmisen virkistäytymisen helpottamisessa

luottamusta ei tue elvytystoimien liiallinen kyseenalaistaminen varsinkin kun seurantakeinot ja laskutavatkin vaihtelevat suuresti

hallituksen esitys on tarpeellinen ja sillä on hyvä lähtökohta mutta vain aika näyttää onko esityksen tiukkojen rajoitusten määrittelemä suunnitelma toteuttamiskelpoinen nykyisen tai kenenkään muunkaan yrittäjän toimesta

rakenteellisten muutosten mahdollistamien säästöjen tulisi olla ensisijainen keino ja kunnallisverotuksen nostamisen vasta toissijainen keino selvitä tulevista vuosista

monet yltiösuojelijat eivät pysty näkemään että kehityksellä voidaan saada nykytilaa parempi lopputulos kaikkien kannalta

lisäksi esimerkiksi nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen vastustajat eivät ota huomioon että maan pohjoisimmassa maakunnassakin elinolosuhteet tulisi taata

joiltain osin tekisi mieli yhtyä vähän kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoroon jossa viitattiin selonteon osalta tiettyyn haaveilun tasoon

on totta että skeptisimmät ovat ennustaneet että teollisuus loppuu suomessa viidessä vuodessa ei niinkään hiilivuodon vuoksi vaan tuotanto ja energiakustannusten vuoksi

arvoisa puhemies

kaikki varmaan olemme yhtä mieltä siitä että vaalit ovat kalliita ja jatkossakin varmasti kustannukset nousevat

mutta jos ajatellaan mikä on keino hidastaa tätä kustannusten nousua niin se ei ainakaan varmasti ole katon asettaminen

jotta suomen päätöksillä olisi merkitystä täytyy saada aikaan kattava kansainvälinen ilmastosopimus ja pitää huolehtia meidän kilpailukyvystämme

tennilä tulee vaalipiiristä joka on lähes yksi kolmasosa maasta ja jos ajatellaan että hän on ehdokkaana rovaniemeltä kuten itsekin olen niin me voimme keskittyä pienemmälle alueelle kuin joku syrjäseudulta harvaan asutulta alueelta tuleva henkilö jonka kaikki vaalirahat menisivät sitten matkustamiseen

täytyy olla realisti ilmasto ja energiaratkaisuissa ja tämä edellyttää avointa suhtautumista kaikkiin energiantuotantomuotoihin ja niiden kustannustehokkuuteen

ne osoittavat konkreettisesti se jännä että on paljon eikä järkeen

valiokunta ehdottaa että asuntovaunualue on poistettava vuoden kuluttua rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta

tämä muutos vastaa paremmin todellista hankkeen etenemistä koska asemakaava ei sinänsä ole vielä yhteydessä rakennushankkeen konkreettiseen toteutumiseen ja siksi se on hyvä muutos

myös lausumaehdotus riittävästä määrärahasta alueen reitistöjen kunnostamiseksi on paikallaan

arvoisa puhemies

suomessa maaseutu on perinteisesti koettu vähempiarvoiseksi kuin kaupungit

tämä asenne poikkeaa vahvasti yleiseurooppalaisesta linjasta

arvoisa puhemies

monessa puheenvuorossa on noussut esille että suomi on aika kärjessä mitä tulee perhe ja lähisuhdeväkivaltaan

ei ole tarkoituksenmukaista että kaikki kansalaiset ahdetaan kaupunkeihin